johtava amerikkalainen talouslehti kirjoitti tänä aamuna sivun verran tästä ongelmatiikasta ja näki ne karikot mihinkä eurooppa on tulossa

lisäksi mietinnössä on kiinnitetty huomiota ekpn makro ja mikrovalvonnan puitteissa tapahtuvaan päätöksentekoon sekä ekpn itsenäiseen säädöstenvalvontavaltaan

mutta minulla ei ole mitään syytä epäillä etteivät suomessa olevat ja suomeen rakennettavat ydinvoimalaitokset ole vähintään yhtä turvallisia

ja näiltä osin ne pystyvät kanavoimaan tuontyyppisiä tuloja ja monta kertaa vähän muunkin tyyppisiä tuloja kuin mainitunlaisia tuloja nimenomaan noissa maissa ennen kaikkea hollannissa verotettavaksi ja taas tuo yritys säästyy hollantiin toiminnot vietyään sellaiselta verolta joka on muissa maissa paljon korkeampi mutta tässä tapauksessa hollannissa tavattoman paljon alhaisempi

juuri tällä aluehallinnon tasolla ei kysytty ensimmäistäkään kysymystä

viime vaalikaudella erityisesti sosialidemokraatit pitivät kovaa ääntä siitä että kevennys tulee kaikille tällä tavalla mitä nyt tämä hallitus esittää ensi vuoden veroratkaisuksi

arvoisa puhemies

seuraako suomi jälleen kerran saksaa

kun mennään vivutukseen niin se tarkoittaa sitä että suomen takausvastuut eivät sinänsä lisäänny mutta se riski muuttuu ihan erilaiseksi ja myöskin analyysistä siitä mitä tapahtuu sen riskin muuttumisen seurauksena eduskunnan pitäisi saada selvä viesti

minä kiteytän perussanomani siihen että ollaan kolmella eri tantereella tällä hetkellä euromaissa hakemassa ratkaisuja joilla kaikilla ratkaisuilla yhteisvastuullisesti ollaan joko rahoittamassa pankkeja enemmän kuin tähän asti on rahoitettu ollaan pankkiunionia rakentamassa joidenkin mielestä sekä barroso että van rompuy että monet monet monet muut

mitä tulee sappi ratkaisuun se on todella valitettavaa ja välittömästi kun tieto tästä tuli on käynnistetty toimet ensinnäkin niitten työttömyysuhan alla olevien ihmisten tilanteen hoitamiseksi ja toisekseen valtiovalta on valmis keskustelemaan sappin kanssa niistä toimista mitä sappi kenties näkee sellaisina joilla kenties voitaisiin tuon tehtaan jatkaminen turvata

mitä tulee äänimäärärajoitteeseen minä ainakin ymmärrän että siinä tilanteessa ei ole mitään äänimäärärajoitteita

onko suomi menossa mukaan liittovaltiotielle yhteisvastuitten lisäämiseen ja jos on tuolle tielle harkitsemassa onko hallitus valmis että asiasta suoritetaan suomessa kansanäänestys

vastauspuheenvuorojen edustajia pulliainen este edustaja joka myös vilkkaasti

sen tiettyjen pykälien voimaantulo riippuu sen kansainvälisen sopimuksen ratifioinnista

me tarvitsemme investointitukien lisäksi tai oikeastaan niille vaihtoehtoina toisen tyyppisiä tukia ehkä aika ei riitä nyt että niitä toisen tyyppisiä tarkemmin tässä käyn erittelemään ja niitten tukien idea on se että ne takaavat investoijalle ja sille uusiutuvan raaka aineen käyttäjälle pitkäjänteisen tuen tai tiedon siitä että vuodesta toiseen pitempijänteisesti kun investoin tuohon minua kohdellaan investoijana tällä ja tällä tavalla etukäteen pitkälti tiedettävällä tavalla

suomen silloinen hallitus oli muiden mukana valmis ensiapuun mutta vain ensiapuun ja edellyttäen että potilas haluaa ihan oikein parantua

jälkimmäisen osalta talousvaliokunta on edellyttänyt että pankkivaltuusto varmistaa että kansallisesti luodaan sellaiset hallinnolliset menettelytavat jotka mahdollistavat pakottavan salassapitosääntelyn puitteissa toki mahdollisimman läpinäkyvän ja oikea aikaisen kansallisen valmistelun

miten näissä oloissa tällainen esitys on perusteltu kun samaan aikaan kunnilta leikataan ja tasavero kuntavero erittäin monissa kunnissa tulee ilmiselvästi nousemaan

tästä syystä valtiovalta on ollut paljon pitemmälle valmis tulemaan jo tähän mennessä ollut tässä valmis tulemaan vastaan paljon pitemmälle kuin normaaleissa hankkeissa kuitenkin niin että kun nyt on yritysaihio olemassa ja sillä omat rahoitusratkaisunsa millä se saisi tuon hankkeen liikkeelle enempää osakeyhtiömuodossa toimiva finnvera kuin tesi eivät katso että niillä eväillä millä tuo yritys aikoo panna hankkeen pystyyn on pääomittamisen tai luotottamisen edellytyksiä olemassa

silloin määräytyy se puhevalta näin rakennetussa kuntayhtymässä sen mukaan mikä on kunkin kunnan asukasluku

arvoisa puhemies

onko hallitus viemässä työryhmän raportin esitysten mukaisia muutoksia eteenpäin

mitä vielä tulee edellisiin puheenvuoroihin varkauteen vielä kerran minä uskon että tämän päivän jälkeenkin ratkaisut varkaudessa ennen pitkää johtavat siihen että siellä myöskin energiaa tarvitaan

tennilä

arvoisa puhemies

viimeistään viime kesänä kävi kuitenkin selväksi edustaja zyskowicz ettei kreikka ollut toiminut lupaamallaan tavalla eikä kyennyt kestävään muutokseen

missä on se sosiaalisuus tässä esityksessä ja missä se tähän suhdannetilanteeseen sopivuus mitä välttämättä hallituksen verolinjojen pitäisi sisällään pitää

arvoisa puhemies

tätä kautta taataan jokaiselle kunnalle jokaisessa kunnassa olevalle asukkaalle viimekätinen mahdollisuus vaikuttaa siihen järjestämiseen josta nyt on pohjimmiltaan kysymys

minä en kannata mitään yhtenäistä eurooppalaista verojärjestelmää verotuksen täydellistä harmonisointia puhumattakaan yhteisistä eurobondeista tai yhteisistä verotuloista

mutta vaikka kaiken sen uusiutuvan ottaisimme käyttöön valitettavasti joudun näin sanomaan vaikka mitä tekisimme en näe muuta mahdolliseksi paitsi jos hirveän paljon tuulta otetaan käyttöön se voisi olla ratkaisu mutta

mutta arvoisa puhemies se iso juttuhan tänään on se että tänään on danske viimeksi kertonut että tämän vuoden ennuste on miinusmerkkinen suomen taloudelle kolmas vuosi peräkkäin jolloin kansantulon kakku supistuu kaiken aikaa

heinäluoma määritteli ne rahat ensiksi kalliomäki ja sitten heinäluoma tässä on raami liikennehankkeille ja sen jälkeen sosialidemokraattiset ministerit sanoivat mihin nämä vähät rahat kohdennetaan ja suunta oli selvä se oli lähinnä nämä etelän suuret hankkeet

millä aikataululla

pitääkö ministeri brax näitä työryhmän muutamia mielestäni melko lieviä uudistuksia riittävinä tämän vaikean taloustilanteenkin aiheuttaman kasvavan ongelman ratkaisemiseksi

mutta sitten on alueita joilla ei ole kyetty käyttämään niin nopeasti tätä rahaa ja osin on varmaan meidän ohjeistuksessamme vikaa osin on työvoimatoimistoissa tuolla kentällä ja te keskuksissa

asia

mitä tulee vielä siihen miksi kaksi

arvoisa puhemies

edellytyksiä uusille tukitoimille ei täten ollut

mitään sellaista ei ole näköpiirissä kuitenkaan vielä joka takaisi sen että tehdas varmasti jatkaisi

euroopasta hyvät uutiset

huolestuttavia järjestelyjä kerta kaikkiaan tuomittavia ja vääriä järjestelyjä

mutta isäntäkuntamallissa niillä sinun kinnulalaisillasi ja minun kinnulalaisillani ei ole mitään osaa eikä arpaa muuta kuin maksumiehen rooli edes teoriassa ei päätösvaltaa tai oikeutta vaikuttaa

mutta kyllä jotain vastaavaa minimisääntelyä joka nyt jo on eräillä aloilla vaikkapa monien valmisteverojen kohdalla tarvitaan äsken sanottujen esimerkkien kyseessä ollen

toinen vastaava hanke on kun nyt ne velkamaat joista monien talouden kehityskaari ei ollenkaan vastannut sitä mitä sen kaaren piti olla ovat sen tilanteen edessä että kohta euromaiden on annettava uusi vastaus millä ne pelastetaan seuraavasta ahdingosta

katson elinkeinoministerinä että minä en voi määrätä heitä toimimaan niin kuin bisneksen ja osakeyhtiölain määräämien normien vastaisesti ja tästä syystä olen antanut ohjeet molemmille mainituille yrityksille että ne kertovat mikä on se gäppi sen heidän normaalin kannattavuuslaskennan ja sen mitä yritys vaatii välillä

te hallituksena tarjoatte kaiken aikaa samoja vanhoja lääkkeitä joista nyt jo tiedetään että ne eivät tepsi tähän sairauteen mikä suomea vaivaa

ja nyt pääministeri

arvoisa puhemies

nyt kun arvioidaan onko joku hanke kelvollinen saamaan tätä viennin rahoitusta niin noissa säädöksissä edellytetään että arvioidaan ensin onko nyt varmasti sillä tavalla että yksityisiltä markkinoilta ei tuota luottoa saa ja semmoinen monitahoinen prosessi on siinä ensin edessä jnp

arvoisa puhemies

mutta vaikka kreikka on pettänyt lupaukset ja sen edellytykset eurossa ovat romahtaneet kataisenurpilaisen hallitus on ollut valmis sekä uusiin kreikka paketteihin että kriisirahastojen vastuiden ja riskien valtavaan kasvattamiseen

jos katsotaan kokonaisen uuden lainsäädännön aloittamista niin vuodessa aikaansaatu valtava uudistuspaketti joka koskee niin koronkiskontaa viivästyskorkoja kuin pikaluottojen korkojen ilmoittamista ja koko alan toiminnan monella tavalla säätämistä on kyllä poikkeuksellisen nopeata toimintaa suomalaisessa lainsäädännössä

yksi on nyt tuota täällä on aika paljon vastauspuheenvuoroja jo entuudestaan jo näkyä

arvoisa puhemies

kyllä nyt ministeri rinteeltä toivoisi vielä vähän enemmän valaistusta siihen onko teillä jokin yhteinen käsitys siitä miten hallitus nyt ajattelee tämän päivän ja edessä olevan tilanteen postille joku yhteinen käsitys siitä

martti korhonen tällä tiellä pitää jatkaa

me säädimme muutama vuosi sitten täällä eduskunnassa yksimielisesti sähkömarkkinalain ja siinä laissa määritellään se millä perusteilla siirtomaksut voivat määräytyä

pankkiunionin osalta tässä todetaan muun ohessa se että valiokunta painottaa tarvetta pitää ekpn rahapoliittinen toiminta erillään pankin valvontatehtävistä

arvoisa puhemies

myönnän vielä sen jälkeen vastauspuheenvuoron edustaja heinäluomalle

onko nyt niin että teillä on edelleenkin näissä minihallitusneuvotteluissa se rohkeus jota edustitte viime viikolla täällä

se silloin toimii säädyllisesti ja oikein kun eu tekee nyt tässä käsittelyssä olevan lain mukaisia ratkaisuja mahdollisimman nopeasti

koko suomen liikennetarpeita pitää hoitaa sen pullonkauloja poistaa myöskin tämän oulun radan osalta ja muistaa muuallakin kuin kemijärvellä se sama periaate jonka periaatteen käytännössä tämä hallitus toteutti vaikka jotkut muut sitä vielä vastustivat taannoin

rahaa tarvitaan tänä keväänä lisää ja hallitus huolehtii siitä että rahaa tulee tänä keväänä lisää

me pyrimme nämä ohjausjärjestelmät niin rakentamaan että ainespuut eivät mene polttoon niin rakentamaan että energiapuun hankinta tukee myöskin tätä ainespuun hankintaa win win periaattella sekä energian että ainespuun osalta

arvoisa puhemies

nyt edustaja terho sitten ministeri ja sen jälkeen sitten laajennamme tätä debattia puolue ja ryhmäjohtajapainotteisuudesta laajemmin edustajia koskevaksi

milloin enemmän tulee lisää

myöhemmin valtioneuvosto arvioi erikseen onko syytä valtiovallan ottaa ohi noitten yritysten kontolleen se riski mikä seuraisi jos tätä hanketta kuitenkin lähdettäisiin rahoittamaan

silloin kun meillä havaitaan sellainen ongelma johonka pitää puuttua niin myös täältäpäin tuonne komission ja eun suuntaan pitää mielestäni toimia rivakasti ja voimalla

siis tämän kannanoton ratio tavallaan liittyy siihen että ekplle tulee kaiken aikaa uusia valvontatehtäviä kasapäin ja näitten valvontatehtävien hoito on syytä pitää erillään selvästi ja selkeästi varsinaisesta ekpn ja ekp järjestelmän toiminnasta rahapoliittisesta toiminnasta

se ei ole kilpailtua toimintaa ja siitä syystä energiamarkkinavirastolle on lailla säädetty ne perusteet joilla se arvioi onko siirtomaksuun minkä yhtiö perii sähkön siirrosta perusteet olemassa vai eikö ole

todellakin nyt tarvittaisiin nimenomaan se kokonaisstrategia mihinkä suomen hallitus on valmis miten se näkee tämän helsingin lentokentän kehittämisen ja miten osana sitä koko suomen kenttäverkoston ja liikenteen niille kentille

varsinainen talousarvio on täällä käsittelyssä toinen lisätalousarvio tuli

arvoisa puhemies eero tapani kiteitä haluatteko nyt meillä on nyt vaikka pihojen selvä

oletteko te edelleen sillä miljardilinjalla jonka puolesta te puhuitte talouden kasvun vauhdittamiseksi viime viikolla tässä salissa

vasta sen jälkeen jos voidaan osoittaa että on ilmiselvä markkinapuute tällä vienninrahoitusinstrumentilla voidaan tulla sitä yritystä vastaan ja olla rahoittamassa sen yrityksen vientihanketta

arvoisa puhemies

niissä molemmissa te kerrotte pieniä palasia sieltä täältä että näillä voidaan vaikuttaa nyt positiivisesti siihen ja tähän kasvuun

ehdotukset ovat lausuntokierroksella ja tulevat eduskuntaan näillä näkymin jo ensi keväänä

arvoisa puhemies

mutta hallitus huolehtii siitä että määräraha riittää siihen mihin moneen kertaan olen viitannut siihen että tukityöllistämisen ja koulutustuen taso voidaan pitää alkuvuoden tasolla hallituksen aikaisemmin tekemien linjausten mukaan

eihän todellakaan vähän pienempituloinen tavallinen perhe ja tavallinen asunnontarvitsija kerta kaikkiaan voi hankkia omaa asuntoa järjellisin kustannuksin pääkaupunkiseudulta

muutaman vuoden aikaan voin sanoa palveluinnovaatioihin satsaaminen julkinen panostus on kasvanut monilla sadoilla prosenteilla

hallitus tällä lisäbudjetillaan ja ensi vuoden varsinaisellaan yrittää tehdä kaiken voitavansa aikaistaakseen hankkeita pannakseen liikkeelle sellaisia työllistäviä hankkeita jotka voidaan nyt tehdä tässä ja nyt jotka alun perin oli aiottu tehdä vähän tuonnemmassa ajassa ja monin muinkin toimin yrittää rakentaa siltaa tämän vaikeimman yli

lähipäivät näyttävät onko edellytyksiä siihen että hallitus voisi tuon riskin ottaa itse omaan piikkiin

suomen talouden kehitysura on erkaantumassa entistä enemmän ja selvästi siitä millä tiellä vähitellen alkavat kulkea muiden eurooppalaisten siis lähinnä euroopan unioniin liittyneiden maiden talouden kehitysurat

ensimmäistä kertaa kuulen että ehdotukset ovat liian lieviä

se on hyvä periaate jos se on niin kuin realisoitavissa mutta sellaisten reaalivakuuksien saamiseen jotka ovat likvidejä täysimääräisiä vakuuksia ei kukaan usko ei euroopassa eikä suomessakaan enää kukaan niihin usko

tähän asti kritiikkiä on tullut jopa väitetty eräissä pääkirjoituksissa että hätävarjelun liioittelua brax on niin tiukasti puuttumassa pikaluottoihin

seuraava kysymys edustaja niinistö

nyt kerron mitä on tapahtumassa

silloin jos tällainen siirtoyhtiö perii liikaa maksuja niin energiamarkkinavirasto voi puuttua niin kuin on muuten tehnytkin eräissä tapauksissa

nyt tämä säännös jota ei ole esimerkiksi hermeksellä tai sekillä siis tärkeällä saksalaisella viennin erityisrahoittajalla elikkä hermeksellä tai ruotsin kutakuinkin samalla tavalla omistetulla julkisella systeemillä kuin meillä näillä kummallakaan tällaista ei ole ja nyt tullaan niin kuin vähän lähemmäksi ruotsin ja saksan viennin rahoituksen järjestelyjä

sen sijaan hallitus paraikaa valmistelee niitä toimia joilla autetaan niitä yrityksiä joilla nyt on rahoitusvaikeuksia tai vaikeuksia saada takuita niille rahoitushankkeille mitä niillä on

kysymys ministerille kuuluu

arvoisa puhemies

te panette haravan liikkeelle yritätte haravoida pieniä toimia sieltä täältä tilanteessa jossa teidän aikanne hallituksena on kerta kaikkiaan kuin hiekka tiimalasissa kulunut loppuun asti

ihan totta siitä edellisestä lamasta nousun kannalta kyllä erittäin tärkeää ja ratkaisevaa oli panostaminen koulutukseen tutkimukseen kehittämiseen ja se auttoi nopeaan nousuun

mitä tulee vielä työ ja elinkeinotoimistojen väen määrään jaksamiseen ja työruuhkaan siellä se on ihan totta että tekemisen terve on lisääntynyt tavattoman paljon kun työttömien määrä kasvaa ja lisääntyy kaiken aikaa

ja kolmas tärkeä meidän kaikkien yhteistä rahaamme vaativa toimenpidekokonaisuus on kasvun vauhdittaminen elvytystoimet euroalueella